iso kysymys tulee olemaan se miten me pääsemme yhteisymmärrykseen ja eteenpäin siinä mielessä että maan vanki voi toivoa vankia

tämä vaatii määrätietoisia kohdennettuja toimenpiteitä

jo kuivaa myös vankien hoito ja hoiva siirrettäisiin stmn hallinnonalan alle ja vangit olisivat osa normaalia terveydenhuoltoa

se on kysymys johon meidän pitää puuttua ja keskustelut käydään vilkasta ja

suomen tulisi olla edelläkävijä lakien noudattamisessa myös niiden lakien suhteen jotka takaavat maamme suomen ja ruotsinkieliselle väestölle palvelut omalla äidinkielellään

tilanne vaatii toimenpiteitä ja yksi sellainen voisi olla selvittää kieliasiainvaltuutetun viran perustamista ja osoittaa tähän selvitykseen pieni summa pieni määräraha ensi vuoden talousarvioon

oletteko ajatelleet että olisi mahdollista esimerkiksi muuttaa työehtosopimuksia riippuen sen mukaan mitä me yritys on kosteissa yritys därför har svenska riksdagsgruppen efterlyst ett gemensamt kostnadstak ett gemensamt självrisktak för dessa kostnader

arvoisa puhemies

minäkin kertaan vielä kertaalleen tässä sitä asiaa ajatellutkinetteja ovat olleet minuunkin yhteydessä se ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tai toisenkin työntekijän palkkaaminen suivis ja viesti tämä tilanne että se on henkilökemiat ja muutenkin niin se oli vaikeampi on etsinyt tää vanhemmuuden vanhemmuuden rahoihin tuli tää kaksituhattaviisisataa euroa joka mitä aikaisemmin moneen kertaan tässä pysytään puheenvuoron sitä varten kuidut ja jaana salissa on esitetty elikkä nyt juurikaan panostetainiin ja narikan epäkohta seitsemän

puhemies

mutta tässä on tehty merkittäviä uudistuksia jotka muun muassa ovat vaikuttamassa siihen että juuri lapsiin ja nuoriin kohdistuvista muun muassa seksuaalirikoksista tullaan rankaisemaan kovemmin koska näitä rangaistusasteikkoja on myös tässä korotettu

täällä hirveä paine hyviä toimenpiteitä kun hallitus tekee kotouttamisen eikä tähän kannattaa nostaa omavastuita sekä lääkkeiden että matkakulujen ja

näköpiirissä on myös raiskausrikosten kokonaisuudistus ja myös sen uudistuksen myötä varmasti tullaan puuttumaan tähän

mitä täällä takapenkissä kun

meidän on syytä myös tässä oikeusturvaohjelmassa ja oikeus turku on jo saatu oikeusturvaneuvottelukunnassa miettiä millä tavalla valitetaan eteenpäin hallinto oikeuksien päätöksistä

pakkolaki oli edes se että halli suutari piili itsensä olla liikkeessä muiden hoitomaksujen omavastuita ja se on varmasti vaikuttanut täällä kylmä pimeä piilotti ylipäänsä maksuja olisi korkea aika saada yhä yhteiskunnan kannalta tärkeitä palkkaratkaisumme pelata läpi

meidän on myös syytä pohtia sitä onko joku mekanismi jolla me pääsisimme käsiksi niin kutsuttujen haittavalittajien kohteeseen koska nämä ihmiset aiheuttavat erittäin paljon haittaa koko yhteiskunnalle ja prosessit pitkittyvät sen johdosta ja yhteiskunta kärsii kokonaisuudessaan

ja jos ette saa pakkolakia koska hallitus alkaa tehdä töitä sen jälkeen tapahtuu kasvulle välittyi mitä vain että tila mitä työtä he

huoltajuusriidoissa tullaan ensi vuonna tekemään niin että yhdessätoista käräjäoikeudessa on mahdollisuus käyttää sosiaalityöntekijää tai psykologia huoltajuusriidoissa

ojien vartioitu tällä hetkellä on kolmas vai mikä se alkuperäinen olento millerin lisäleikkaukset mutta sehän johtaa siikaa svengistä eteen että poliiseja siis kysyä sitä on pysyä pääministeriltä en osaa vastata yh paineet ministerien etelä ural päästetään kysymykset edustaja

sen tilan etsiminen on kyllä tuomioistuinlaitoksen oma tehtävä ministeriö ei voi olla siinä määräämässä missä tilassa nämä neuvottelut käydään

otuksen toimissa uuden yrittäjyyden luominen on

nykyään ympäri maata sijaitsee

syyttäjillä on tilanne tällä hetkellä hieman parempi kuin aikaisemmin ja syyttäjät ovat myös pystyneet panostamaan siihen mitä hallitus on tahtonut elikkä talousrikosasioihin

jos ostaa yritykset saavat apua yrityksen alkutaipale irja yrittäjät voivat verkostoitua keskenään tehokkaasti

nämä toiminnot keskittyvät väestön myötä kaupunkeihin voi tarkkailla sukkuloi seudulla on pyritty

se tietää sitä että yli vuoden pituisia juttuja on tällä hetkellä vähemmän kuin aikaisemmin

kuitenkin maassamme on yhä kattavammat tietoverkot joiden kapasiteetti ole me saamme sellaisen kestävän omavastuukaton niin että olisi tarkoituksenmukaista järkevää luoda digitaalinen yrityshautomopalvelu

tätä palvelua käyttävä yrittäjä voisi asuinpaikasta riippumatta käyttää erilaisia asiantuntijapalveluja ja verkostoitua muiden eri puolilla maata toimivien yritysten kanssa

herr talman arvoisa puhemies

tämä laki on varmasti monelta osin hyvä mutta edelleen olen pettynyt siihen millä tavalla hallintovaliokunta on käsitellyt alueellisten yksiköiden oikeudellista asemaa koska sitä ei ole vielä tässä laissa ratkaistu

edelleen on perusteltua kysyä mikä on alueellinen yksikkö

onko se muuta kuin lista niistä poliisimiehistä joilta vaaditaan ruotsin kielen hyvää taitoa vai onko se jotain muuta

tämän asian otin esille myös lähetekeskustelussa ja olisin toivonut että hallintovaliokunta olisi kuitannut tämän jollakin toisella tavalla kuin toteamalla että ruotsinkieliset palvelut turvataan koska jos ne halutaan turvata pitää myös luoda sellaiset puitteet että se on mahdollista

tämä lakiuudistus tarkoittaa käytännössä nyt sitä että koko maassa ei tule olemaan yhtäkään sellaista poliisipäällystön virkaa jossa edes vaaditaan hyvää ruotsin kielen taitoa ja se ei voi olla tyydyttävä asiaintila

pyydän myös että tähän kiinnitetään vastaisuudessa huomiota että myös saadaan sellaisia rakenteita jotka luovat mahdollisuudet ihan kentällä palvella molemmilla kotimaisilla kielillä

herr talman

olisi hyvä jos ed

siitä ilmenee se että meillä on ongelmia poliisin kanssa

meillä ei ole riittävästi ruotsin kieltä osaavia poliiseja

ja tässä uudistuksessa nimenomaan ongelma syntyy siitä että kaikista niistä poliisilaitoksista joissa ruotsi oli aikaisemmin enemmistökielenä tulee nyt suomenkielisiä

ja koska päällystö aina määrätään siihen poliisilaitokseen niin päällystön kielitaitovaatimukset muuttuvat ja sen takia tässä tulee tämä ongelma verrattuna siihen vanhaan ja sen takia olisi ollut perusteltua säätää ainakin asetusmuodossa tästä kun määritellään mikä on alueellisen yksikön toimivalta niin siihen olisi myös tästä voinut kuilussa näyttää wallacin asetus muodossa

keskustelun

viimeisenä puheenvuorona viittaan edelleen siihen muistioon jonka sisäasiainministeriö oli laatinut silloin kun oltiin siinä ensimmäisessä vaiheessa

kihlakunnan poliisilaitoksen alueellisen yksikön lainsäädännöllisen pohjan ollessa edellä kuvatulla tavalla hajallaan on vaarana että alueellisen yksikön hallinnollinen asema ja toimivalta jäävät epäselviksi

arvoisa puhemies

siis vankilatilojen toimitilavisiota ollaan tekemässä risessä sitä ei ole minulle vielä esitetty

elikkä tässä nyt siitä sisäministeriön muistiosta

mutta aivan selvää on se että me tarvitsemme tässä hyvässä maassa myös vankiloita valitettavasti me tarvitsemme niitä ja niiden pitää olla sellaisia että ne täyttävät tietyt minimivaatimukset ja että ne on myös sijoitettu tässä maassa niin että ne sopeutuvat ja soveltuvat siihen tarkoitukseen mihin niitä tarvitaan

se esitys tulee tänne eduskuntaan ilmeisesti nyt lokakuussa ja silloin on aika keskustella perusteellisesti siitä minkä takia juuri näin minkä takia rovaniemen hallinto oikeus ja oulun hallinto oikeus yhdistetään niin ja sijoitetaan ouluun

herr talman

edustaja elomaa kysyi sovittelusta

sovittelua pitääkin käyttää juuri näille nuorille ja juuri sellaisten rikosten osalta joihin sovittelu sopii

hallitus on esittänyt että säädetään korko ja kulukatto ja se on mielestäni hyvä esitys

arvoisa puhemies

ja se esitys voi kyllä käytännössä myös tarkoittaa sitä että sitten sen jälkeen ei ole paljon mainostamista

silloin päästään myös tästä markkinointiongelmasta

elikkä vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä paljon henkilöitä joille on myönnetty turvapaikka tai oleskelulupa ja nämä henkilöt odottavat kuntapaikkaa

kuinka monesta ihmisestä on kyse ja mitä kunnat voisivat tehdä jotta tästä pullonkaulasta päästäisiin eteenpäin

arvoisa puhemies

haluan kiinnittää erityistä huomiota siihen että lakivaliokunta on mietinnössään ottanut kantaa siihen että kielitaitovaatimus on aina ratkaistava viran tullessa vapaaksi ja että kelpoisuusvaatimukset kielitaidon osalta koskevat nimenomaan henkilöä joka nimitetään virkaan

julistaessaan viran haettavaksi tuomioistuimen on siten aina ilmoitettava vaaditaanko nimitettävältä henkilöltä tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä enemmistön kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa

valiokunta korostaakin että on otettava huomioon että kaksikielisessä käräjäoikeudessa on kaikkina aikoina siis kaikkina aikoina oltava vähintään valtioneuvoston asetuksessa säädetty määrä vähemmistön kieltä erinomaisesti taitavia tuomareita

lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen että pääsääntönä tulee olla että kielituomareiden kuten muidenkin käräjätuomareiden virat ovat vakinaisia ja ne myös täytetään vakinaisesti

tämän vuoksi tilannetta on myös seurattava jatkuvasti ja oltava valmiutta lisätä kielituomareiden määrää silloin kun jatkuva tarve on voitu todeta

on tärkeää havaita että kieliosaston pääasiallinen tehtävä on käsitellä asioita ja huolehtia siitä että oikeusturva toimii kielivähemmistön kielellä

kieliosastossa tulee kuitenkin aina olla riittävä määrä tuomareita joilla on erinomainen osaston kielen taito minkä vuoksi luonnollista on että suurin osa kielituomareista myös sijoitetaan kieliosastolle

on myös tärkeää että kieliosasto voi toimia omana osastona tarkoituksenmukaisin tiloin käräjäoikeuden piirissä nyt puhutaan siis varsinais suomen tuomioistuimesta käräjäoikeudesta

herra puhemies

hyväksymällä tämän lain eduskunta osoittaa selkeän tahdon turvata suomen ja ruotsinkielisten kansalaisen yhdenvertaisen aseman lain edessä perustuslain säännösten mukaisesti

ärtynyt työttömyyttä yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön ja

tiedotustehtäväni

loppusijoituskysymystä ei ole kaikilta osin ratkaistu missään päin maailmaa

aivan varmaa kuitenkin on että myös tämän alueen tekniikka tulee kehittymään tulevien vuosikymmenien aikana mutta tosiasiaksi jää että kyseessä on kuitenkin riski jonka kanssa tulevat sukupolvet joutuvat elämään ja tämä ei tunnu hyvältä

toisaalta minusta on tärkeätä että myös mietimme ja perustellusti voimmekin kysyä sitä onko eettisesti parempi antaa naapurimaamme tulevien sukupolvien huolehtia siitä sähköstä syntyvästä ydinjätteestä jota olemme päättäneet tuoda suomeen

juuri tämä aspekti on vaikuttanut ratkaisevasti siihen miten itse tulen huomenna äänestämään tässä asiassa